onneksi kuitenkin kaikkein pienituloisimmat saavat siihen kompensaatiota kun kunnallisveron perusvähennyksen tasoa nostetaan

nuorten puolesta voimme erityisesti iloita siitä että nyt myös meillä suomessa otetaan vihdoin tyttöjen papilloomavirusrokote kansalliseen rokotusohjelmaan

niukkenevilla rahavaroilla ympäristönvalvonnan on hyvin vaikea vastata kasvaneeseen kysyntään ja hyvin monimutkaiseen lupamenettelyyn ja erilaisiin selvityksiin mitä siihen liittyy

tapasin vastikään jo pitkään suomessa asuneita maahanmuuttajia ja heidän mukaansa kotouttaminen voisi onnistua paljon joustavammin ja paremmin ja jopa tehokkaammin jos näitä jo pidempään suomessa asuneita jo hyvin kotoutuneita maahanmuuttajataustaisia kansalaisia otettaisiin mukaan kotouttamistoimiin vaikkapa erilaisten järjestöjen kautta

arvoisa puhemies

mutta nyt käsittelyssä oleva lisätalousarvio on tärkeä viesti suomalaisille siitä että hallitus on edelleen elinvoimainen ja sillä on tahtoa ja kykyä panostaa ihmisten hyvinvointiin

panostamalla koulutukseen panostetaan suoraan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilymiseen myös tulevaisuudessa

tämä lähetekeskustelussa oleva lakiehdotus yleisestä ryhmäkanneoikeudesta näissä siviiliriita asioissa on erittäin tervetullut ja lämmittää sydäntä näin ystävänpäivänä oikein kovasti

arvoisa puhemies

tällä lisätalousarviolla hallitus pureutuu yhteen erittäin keskeiseen ongelmaan suomalaisen koulutuspolitiikan alueella nimittäin hakijasuman purkamiseen jo ensi syksystä lähtien

tämä on sellainen asia ja toive joka silloin pari vuotta sitten kun kaikki kävimme eduskuntavaalikampanjaa todella usein tuli kansalaisten kanssa keskusteluun

niin kuin edustaja kärnä aloitteessaan toteaa tosiaankin nykyinen oikeudenkäyntimenettely ja tämä aika voimakkaasti rajattu ryhmäkanneoikeus ei tarjoa riittävästi keinoja näitten kollektiivisten oikeussuojatarpeitten tyydyttämiseen

ehdottomasti tehokkain keino työurien pidentämiseen onkin juuri niiden pidentäminen alkupäästä

olisikin todella hyvä että meillä olisi ryhmäkannelaki joka sisältäisi kanneoikeuden sekä näille rekisteröidyille yhdistyksille että sitten kanteessa määritellyn ryhmän jäsenille

tämä lakialoitteen tavoitteessa todettu mahdollisuus ryhmäkanteen ajamiseen parantaisi oikeussuojan saatavuutta muun muassa siinä mielessä että se tasapainottaisi näiden oikeudenkäyntiin liittyvien aika isojenkin riskien kuten oikeudenkäyntikuluriskien ja saavutettavissa olevien etujen suhdetta

on selvää että uudet määräaikaisesti lisätyt aloituspaikat tulee suunnata toisaalta niille aloille missä on nähtävissä työvoimatarpeen kasvua ja toisaalta suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta keskeisille aloille

on paljon järkevämpää ajaa samanlaisiin perusteisiin nojautuvaa asiaa samaa vastaajaa vastaan ryhmäkanteella kun oikeudenkäynti voi pohjautua tähän ihan samaan todistelu ja oikeudenkäyntiaineistoon

eduskunnan vastikään päättämän oppilas ja opiskelijahuoltolain uudet kelpoisuusvaatimukset koulukuraattoreille tulivat osaltaan lisäämään voimakkaasti jo ennestään kipeää sosionomien kysyntää ja onkin hyvä että sosionomien koulutuspaikkoja nyt lisätään

myöskin muun muassa ympäristövahingot jotka kärnä tässä ottaa esille joissa voi olla kysymyksessä hyvinkin laaja vahinko joka voi pirstoutua hyvin pieniin osiin voidaan saada helpommin tuomioistuimiin kun tämä yhteinen intressi voi olla hyvinkin merkittävä

tässä kohtaa voisi todeta myös sen että suomen hyvä menestys pisa tutkimuksissa johtuu suurelta osin siitä että opettajiemme koulutus on kokonaan yliopistotasoista

mutta tämä ryhmäkannemahdollisuus olisi ehkä kaikkein tärkein näissä työelämään liittyvissä asioissa koska on tietenkin totta että kaikki työntekijät eivät välttämättä edes tiedä oikeuksiaan tai sitten he eivät uskalla niitä ajaa

näin ollen onkin erityisen tärkeää pitää huolta siitä ettei heidän osuutensa henkilökunnasta laske edelleen jotta voimme turvata pedagogisen asiantuntemuksen myös varhaiskasvatuksen puolella jatkossa

esimerkiksi moni pelkää sitä että menettää työpaikkansa jos lähtee asiaansa ajamaan ja voimassa olevan lainsäädännön mukaanhan ammattiliittojen pitää saada jokaiselta työntekijältä se valtakirja ennen kuin voi viedä jutun sinne oikeuteen ja tämä on aika hankalaa

aloituspaikkoja lisäämällä hakijasuman purkaminen saadaan hyvään alkuun mutta jatkossa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen että tällä hetkellä aloituspaikoista lähes neljännes menee niille nuorille joilla jo on oikeus korkeakouluopintoihin

työntekijältä myöskin vaaditaan aika paljon rohkeutta esiintyä oikeudessa omissa nimissään ja kaikki ihmiset jotka joutuvat tämmöisten loukkausten kohteeksi eivät edes löydä tietään sinne ammattiliittojen avun piiriin

näillä alanvaihtajilla tai useamman tutkinnon suorittajilla ei ehkä ole aikomustakaan suorittaa kaikkia opiskelujaan loppuun joten tällaisen järjestelmän ylläpitäminen on varsin ongelmallista sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta mutta tähän saanemme ratkaisuja vielä myöhemmin tällä hallituskaudella

järjestöjen ja muiden yksilöityjen ryhmien kanneoikeus mahdollistaisi lainsäädännön tehokkaamman täytäntöönpanon ja sen tarkoituksen paremman toteutumisen niin kuin täällä todetaan

arvoisa puhemies

on tärkeää että tulevan kansallisgallerian toimintaedellytyksiä edistetään jotta sille voidaan luoda mahdollisuuksia kehittyä vahvaksi kansallisen ja kansainvälisen kulttuurikentän toimijaksi

oppijan verkkopalveluissa rakennetaan sähköistä sivistyskeskusta josta löytyvät tulevaisuudessa kaikki palvelut sekä yksityishenkilöille että opetuksen ja koulutuksen järjestäjille

useasti tämmöinen ulkomaalainen työntekijä ei välttämättä edes tunne suomalaisia työehtoja ja oikeuksiaan täysimääräisesti ja näin sitten jos tämä ryhmäkanneoikeus olisi tämä epäterve kilpailu työehtoja polkemalla voisi tulla ehkäistyksi

kansallisgallerian tulee toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja edistää toiminnallaan kuvataiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta

on tärkeää että museon toimintamahdollisuuksia voidaan kehittää myös oman varainhankinnan kautta jotta voidaan varmistaa kansallisomaisuutemme säilyminen ja sen saattaminen kansalaisten nähtäville

palvelukokonaisuus tulee sisältämään koulutustiedon verkkopalvelun ilmoittautumisen esi ja perusopetukseen sekä haku ja valintapalvelut ammatilliseen koulutukseen lukiokoulutukseen perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin sekä korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän

kokonaisuuteen sisältyy myös koulutustieto urasuunnittelu ja ohjaus ja neuvontapalveluita mikä on tärkeä apu siihen että ihan jokainen löytää oman paikkansa

samalla se on tehokasta ja säästää pitkällä juoksulla henkilöresursseja sinne missä niitä oikeasti tarvitaan vaikkapa henkilökohtaiseen opinto ohjaukseen

hyvä uudistus on myös se että kaikki olennainen tieto olisi jatkossa yhdessä paikassa

myös suomessa voidaan museosta tehdä houkutteleva kohde niille henkilöille ja yhteisöille jotka ovat kiinnostuneita tukemaan kansallisen taidekokoelman vahvistamista sekä museon monipuolista näyttelytoimintaa

asian käsittelyn yhteydessä on esitetty opiskelijavalintarekisterin käyttötarkoituksen laajentamista muun muassa nuorisotakuun toteutumisen seurantaan siten että rekisteriin kerättäisiin tiedot myös niistä perusopetuksen päättäneistä jotka eivät hae rekisterin piirissä olevissa hauissa

on hyvä pitää mielessä että taiteen kautta voidaan tuottaa positiivisia elämyksiä monipuolisesti kaikille kansalaisille

tämän ottamista mukaan tähän järjestelmään tulee jatkossa sitten miettiä kun järjestelmää edelleen kehitetä

ihmisten yhdenvertaisuus on hirmuisen tärkeä asia

niin kuin tiedämme ja niin kuin edustaja juvonenkin tässä aloitteessaan toteaa tämän vanhuspalvelulain myötähän vanhusneuvostot tulivat pakollisiksi kaikissa kunnissa ja vaikka ne lakia ennenkin olivat lähes kaikissa kunnissa olemassa niin ihan kaikissa niitä ei kuitenkaan ollut ja sitten tämän pakon myötä niitä on nyt sinne perusteltu ja valtavan hyvin kokemuksin

pakko on aika hyvä konsultti ja uskon että näiden vammaisneuvostojen osalta tilanne on aika paljon samanlainen että mikäli lailla tästä säädetään niin sitten me saamme ne kaikkiin kuntiin ja sitä kautta sitten saadaan tämä vammaistenkin ihmisten yhdenvertaisuus toteutumaan

sen takia kannatan lämpimästi juvosen aloitteen etenemistä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen sitä mieltä niin kuin monet varhaiskasvatuksen työntekijät että periaatteessa varhaiskasvatusikäiselle lapselle nelisen tuntia varhaiskasvatusta on aivan riittävä määrä silloin kun jompikumpi vanhemmista on kotona eikä sosiaalisia ongelmia ole sillä eihän koulupäiväkään ole alemmilla luokilla sen pidempi

siis niiden lasten tilanne jotka ovat rajoitetun päivähoito oikeuden piirissä verrattuna niihin jotka ovat rajoittamattoman oikeuden piirissä ei ole enää yhdenvertainen koska osapäivälasten ryhmä voi olla kooltaan jättisuuri

arvoisa puhemies

perheen tilanteen muuttuessa vaikkapa vanhempien työllistyessä perheen lapsi saattaa joutua vaihtamaan ryhmää mikä ei sekään ole hyväksi lapsen kehitykselle ja turvallisuudentunteelle

mutta nythän meillä on niin hyvä tilanne että meillä on aivan vastikään voimaan tullut uusi oppilashuoltolaki jossa nimenomaan se suurin juttu on se että oppilashuollon palvelut on tuotu myös sinne toiselle asteelle elikkä lukioihin ja ammattioppilaitoksiin ja tuossa laissa on varsin tarkat määräykset sille kuinka nopeasti esimerkiksi kuraattorille tai psykologille tulee päästä

arvoisa puhemies

eri päivinä ja eri aikoina on eri määrä ja eri lapset paikalla samalla henkilökunnan tarve vaihtelee

missä välissä tehdään kasvavissa ryhmissä ja alituiseen vaihtuville lapsille lain vaatimat varhaiskasvatussuunnitelmat käydään keskustelut vanhempien kanssa siitä miten päivä on mennyt milloin käydään vanhempainvartit

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys reagoi omalta osaltaan tähän muutostarpeeseen

tavoitteena on vahvistaa ammatillisten tutkintojen osaamisperusteista määrittelyä ja tutkinnon osiin perustuvaa moduulimuotoista rakennetta mikä tukee joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista ja edistää aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa

ammatillisiin perustutkintoihin kuuluvia yhteisiä tutkinnonosia on tarkoitus selkiyttää ryhmittelemällä ne aiempaa laajemmiksi osaamisperusteisiksi tutkinnonosiksi

yhteisiä tutkinnonosia olisivat viestintä ja vuorovaikutusosaaminen matemaattis luonnontieteellinen osaaminen yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

tämän lisäksi hallituksen aikomuksena on että esiopetuksessa olevien lasten päivähoito tullaan jatkossa muuttamaan siten että se voidaan korvata edullisempana kerhotoimintana

arvoisa puhemies

kerran hankittuja taitoja on pystyttävä päivittämään tulevaisuudessa ja tarvittaessa on oltava mahdollisuus suuntautua nopeasti ja joustavasti jopa kokonaan uudelle työuralle

uudistuksen myötä kaikessa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa siirrytään osaamisperusteisuuteen ja tutkinnonosiin perustuvaan rakenteeseen ja lisätään tutkintorakenteen ja tutkintojen työelämävastaavuutta sekä nopeutetaan päätöksentekoa

sukupuolten välinen tasa arvo ja eriarvoisuuden vähentäminen ovat tärkeitä arvoja jotka voisivat toteutua suomen kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä entistä paremmin ja tuloksellisemmin

näiden heikennysten lisäksi varhaiskasvatuksen työntekijät joutuvat mahdollisesti jatkossa ensimmäisen sairauspäivän karenssin piiriin eli tuntevat pienessä palkassaan sen että altistuvat työssään flunssille ja vatsataudeille

olisikin hyvä että ulkoasiainministeriön hankintayksiköt ottaisivat paremmin huomioon näitä ja ihmisoikeuksien toteutumista edistävät politiikat ja toimet

tarjouskilpailuissa tulisi edellyttää riittävä osaaminen ihmisoikeusperusteissa ja sukupuolten tasa arvoa edistävässä ja eriarvoisuutta vähentävässä kehitysyhteistyössä riittävän maakokemuksen ohella

on erittäin tärkeää että ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta järjestettäessä mahdollistetaan tutkinnon suorittaminen vaiheittain tutkinnon osa tai osia kerrallaan silloin kun se on esimerkiksi opiskelijan opiskeluvalmiuksien elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista

konsultit jotka näitä hankkeita toteuttavat eivät kuitenkaan toteuta sellaista mitä näissä toimeksiannoissa ei ole pyydetty tai mihin asiantuntija aikaa ei ole budjetoitu

tarvetta näille yksilöllisille tutkinto ja opintopoluille on yhä enemmän joten mahdollisuuksia suorittaa tutkinto osissa yksilöllisesti tulee tukea eri tavoin ja niin tämä esitys nytten tekeekin

suurin osa päivästä menee suurissa lapsiryhmissä kaaoksen hallintaan ruokailuun pukemiseen ja vain pienen osan päivästä saa tehdä sitä mihin on yliopistossa koulutuksen saanut

miten näihin ollaan kiinnittämässä huomio ja miten suomen kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä sukupuolten välinen tasa arvo ja eriarvoisuuden vähentäminen voisivat toteutua vielä entistäkin paremmin ja tuloksellisemmin

arvoisa puhemies

oppisopimuskoulutus on monessa maassa paljon suuremmassa roolissa kuin suomessa ja siitä on näissä erittäin hyviä kokemuksia

hallituksen varhaiskasvatusta koskevien useiden leikkausten ja heikennysten takia herääkin kysymys kuka enää jaksaa alalle lähteä vaikka haluaisikin tehdä työtä lasten parissa ja lasten parhaaksi

arvoisa puhemies

oppisopimuskoulutus on siten suomessakin tärkeässä roolissa toivottavasti tulee yhä tärkeämmäksi ja näin uskonkin kun näitä uusia malleja ollaan kehittämässä koko ajan eteenpäin

suuremmat ryhmät heikentävät lasten mahdollisuuksia saada riittävästi huomiota ja suuret ryhmät ovat riski myös erityislapsille ja heikentävät myös heidän tulevaa koulussa selviytymistään eli juuri sitä osaamista jota hallitus ja me kaikki haluaisimme lisää

hallitus on tarttunut vaikkakin vaihtelevalla menestyksellä myös sellaisiin vaikeisiin asioihin joihin sen edeltäjä ei ole halunnut uskaltanut tai osannut tarttua vaikka tarve on ollut huutava juuri niihin asioihin joilla on suuri merkitys tässäkin raportissa tuotuihin haasteisiin vastaamisessa

tulee myös muistaa että mitä enemmän ryhmässä on lapsia sitä enemmän myös sairaudet tutkitusti lisääntyvät ja tätä kautta myös vanhempien työstä poissaolot joita niitäkin hallitus nimenomaan haluaisi vähentää

nyt tulee pitää huolta siitä että oppisopimuskoulutusta kehitetään käynnistyneiden hankkeiden tulosten pohjalta myös säädöspohjaisesti edelleen